suomessa on euroopan ja koko maailman tiukimmat vaatimukset maataloustuotannolle ympäristön ja eläintensuojelussa ruuan turvallisuudessa mutta kuka nämä oikein maksaapi

mutta nyt kuitenkin tästä pelastushelikopteriyhteistyöstä tehty asia on tuotu esille liian positiivisesti

eli pelastushelikopteri aslakin toiminta oli sodankylässä erittäin toimiva systeemi ja sillä oli myöskin paljon laajempaa toimintaa kuin lääkäri ja lääkintähelikopteritoiminta eli sillä oli pelastus ja auttamistoimintaa

lääkäri ja lääkintähelikopteritoiminta hoidetaan nyt rovaniemeltä ja rajojen yli tapahtuva auttaminen voidaan hoitaa naapurimaista kuten oli esillä mutta se ei ole lähtenyt liikkeelle ihan niin hyvin eikä ole onnistunut ihan niin hyvin kuin on annettu ymmärtää

minä toivonkin nyt että tämä auttava helikopteritoiminta saadaan lapissa vähintään samalle tasolle kuin se on ollut aikaisemmin ja myöskin tämä rajat ylittävä toiminta saataisiin joustavammaksi ja toimivaksi

nyt olennaista on se että viimeistään nyt uudessa hallituksen ohjelmassa otettiin esille metsänkäyttöasioita hyvin paljon suomi on metsän maa

me olemme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kuunnelleet tähän liittyen asiantuntijoita ja kyllä me olemme siihen tulokseen tulleet että meillä suomessa on hyvin toimiva ja säädelty ja käytännössä siis toimiva kolmikantainen työsopimusmalli jota ei saa mennä rikkomaan

tosin kaikilta osin vielä en hallitse enkä osaa tätä säädöskokonaisuutta mutta sen sanon että tämä kyseinen esitys ei kyllä tuo minkäänlaista lisäarvoa tähän kansalliseen toimivaan malliin

tässä yhteydessä haluaisin tuoda esille samalla myöskin sen että meillä on yhtä suuri ongelma siinä että meillä on ehdollinen vankeusrangaistus ja vankeusrangaistus

monesti tuolta käräjäoikeussalista tuleepi ulos henkilö esimerkiksi rattijuoppoudesta tuomittu henkilö joka sanoo lähtiessään enpä saanut mitään kun sai ehdollisen vankeusrangaistuksen

tulen esittämään vielä tänä keväänä uuden lakiesityksen tämmöisestä asiasta kuin vankilaan tutustuminen elikkä ehdollisen vankeusrangaistuksen lisämuotona olisi tämmöinen lyhytaikainen pätkä vankilassa

arvoisa puhemies

siihen kohdentuu leikkauksia lähes kaikilla osa alueilla

saamani tiedon mukaan ympäristöä haittaavat tuet tarkoittavat ennen kaikkea maa ja metsätalouden tukia maaseudun yritystoiminnan alasajamista ja asutuksen keskittämistä kasvukeskuksiin

mitä aiotaan tehdä jotta kannanhoitosuunnitelmia aletaan noudattaa ja jotta lisäksi myöskin luonnonsuojelualueiden laaja eläinmäärä saadaan pidettyä hoidossa sillä muun muassa peurojen määrä on eri luonnonsuojelualueilla päästetty romahtamaan ennen kaikkea ilvesten vuoksi

maatalous on meillä suomessa ottanut itämeren suojelun tosissaan

lopuksi

kannatan lisäksi tiilikaisen tekemää esitystä itämeren alueen öljynsuojarahaston perustamisesta

arvoisa puhemies

tämä

hallituksen esitys ammattimaisen vesiliikenteen promillerajan laskemiseksi on tietysti oikeansuuntainen ihan niin kuin tänään tässä salissa on tuotu paljon esille

tässä yhteydessä on kuitenkin vakavasti tarkasteltava sitä ovatko nämä uusien säännösten myötä ammattiliikenteeseen luettava vesiliikenne ja sen ulkopuolelle jäävä vesiliikenne niin olennaisesti toisistaan eroavia kuten on tänään puhuttu muun muassa kalastajien ammattimaisuudesta että niistä tulisi säännellä eri tavoin

lisäksi pysyisi voimassa se tulkinnanvarainen lainkohta jonka mukaan rikos täyttyy alemmalla promillemäärälläkin jos kuljettajan suorituskyky on huonontunut ja teko on omiaan vaarantamaan toisen turvallisuuden

ruorijuopumusta sen enempää kuin rattijuopumustakaan vastaan taisteltaessa ensisijainen keino ei tietenkään ole vain tämä promillerajaan koskeminen vaan muutakin tulisi olla

kyse on kuitenkin siitä minkälaisen viestin me lainsäätäjinä annamme yhteiskuntaan erityisesti veneilyharrastuksen parissa toimivilla nuorille

arvoisa puhemies

huvipurren kannella voi pitää vaikka viininmaistajaiset ja ottaa useammankin oluen kosteita rapujuhlia kaikki on kunnossa kunhan seurueessa on vaan yksi joka on suurin piirtein selvin päin silloin kun palataan satamaan

mihin toimiin aiotte suomessa alkaa että saataisiin suomessa tarpeeksi osaavia lääkäreitä ja sairaanhoitajia jotta näihin palveluihin voitaisiin kotimaisin varoin vastata

hallituksen esityksen perusteluissa todetaan ettei kriminalisoinnin alan laajentaminen ole perusteltua yksinomaan vesiliikenneturvallisuuden parantamiseen vetoamalla

hallituksen esityksessä siis lukee tällä hetkellä että koska vesiliikennekuolemissa menehtynyt on yleensä kuljettaja itse kysymys on myös siitä missä määrin rikoslailla on syytä puuttua toimintaan silloin kun kyse on itsensä vaarantamisesta

minä olen tässä salissa usein juristina sanonut ettei tulisi kriminalisoida semmoisia asioita joita ei voi valvoa ihan juuri niin kuin ministerikin tuossa äsken sanoi mutta tässä tapauksessa minä katson että kyse on jo kuitenkin niin suuresta veren alkoholipitoisuudesta että ihmiset eivät pysty itse enää tietämään omaa promillerajaansa

edustaja elomaa kertoi jo aikaisemmin juuri minun mielestäni tärkeän asian elikkä sen että fyysisten ja psyykkisten syiden takia keskeytetään armeija

peruskoulussakin on mukautettu koulutus

sain kaksikymmentä vuotta jakaa kotona ruokapöydän sotainvalidin eli appiukkoni kanssa ja ennen kaikkea kunnia hänen muistolleen hän pari vuotta sitten joutui lähtemään täältä pois

pyritään siihen että pojat pysyvät siellä armeijassa ja jos ei muuten niin pidetään ne siellä vaikka mukautetulla oppimäärällä tehdään uudenlainen oppimäärä heille käyttöön

kun säästöjä tarvitaan niin ehkä sen muutaman päivän voi sieltä pois ottaa mutta sitten näitä säästyneitä rahoja pitäisi kohdentaa ehdottomasti kertausharjoituksiin elikkä siihen että saataisiin miehet harjoituksiin koska ehdottomasti pitää pitää yllä tämä miesten osaaminen miten pärjätään

ja vaikka hän oli työmies niin kun hän oli sotainvalidi ja hän sai ne tuet niin kuinka iso ja merkittävä asia se oli

se oli merkittävä ennen kaikkea niinä viimeisinä vuosina koska hänen kuntonsa heikkeni kokonaisuudessaan ja silloin se että saatiin tukea siihen asiaan oli erittäin merkittävä ja tärkeä asia

on hienoa puhua tästä arktisesta ulottuvuudesta mutta miten se laitetaan oikeasti käytäntöön ja todeksi siis oikeasti teoiksi

joko tämä laaja selvittelytyö on nyt sitten aloitettu

arvoisa puhemies

samalla pyytäisin kiinnittämään huomiota myöskin muuhun metsätalouden verotukseen elikkä siihen että jo pienikin tulo joka muualla katsotaan ansiotuloksi tässä metsätalouden kohdalla on heti pääomatuloa josta joudutaan maksamaan korkea vero vaikka muualla tästä pienestä työtulosta joutuisi maksamaan vain hyvin pienen työtuloveron

lisäksi pyytäisin kiinnittämään huomiota metsätalouden lahjaverotukseen joka on myös tässä uudessa hallitusohjelmassa nousemassa

kun suuria metsätiloja ollaan siirtämässä uuteen omistukseen niin niistä joudutaan maksamaan suuret lahjaverot ja tämä estää huomattavan paljon suomalaista yritystoimintaa mitä pitäisi suomessa kehittää

pedot kuuluvat luontoon mutta petoja ennen kaikkea karhuja ja ilveksiä on niin paljon että luonto ei enää näiden määrää kestä ja valtion on puututtava asiaan vakavasti ja nopeasti

vaikeuksissa ovat porotalouden lisäksi myös monilla alueilla lammastalous peurakanta suomen luonnonvaraiset eläimet ja vaarassa ovat myös monet lapset

hallitusohjelmaan olisi kyllä tarvittu lisää rahaa rktlään jotta saadaan laskettua paljonko meillä on petoja ja lisäksi viranomaisille olisi pitänyt ihan suoraan sanoa siinä ohjelmassa että me tarvitsemme sitä että poliisi ja raja osallistuvat tämän tilanteen hoitamiseen koko suomessa

ajoneuvoveron huomattava käyttöön painottuva korotus liikenteen polttonesteiden veron korotus asumisen keskittäminen kuntien valtionosuuksien hurjat leikkaukset kiinteistöveroja ei enää tasata köyhimmille kunnille lukioverkon karsiminen ja niin edelleen